kun tällainen hanke tehdään niin lupaan varmasti yhdessä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa tätä asiaa viedä eteenpäin koska tämähän kuuluu molemmille ei yksinomaan meidän hallinnonalallemme

meillä voidaan olla maaseutuohjelman kautta mukana mutta sitten opetus ja kulttuuriministeri ovat toista kautta

sitten nämä suojaetäisyydet

peruna ei ole ristiinpölyttäjä eikä ole sellaisia mahdollisuuksia eikä vaaroja tähän leviämiseen kuin esimerkiksi jos me olisimme käsittelemässä tässä rypsiä taikka rapsia

hullun lehmän taudin johdosta naudanlihaan tuli pakollinen merkintä alkuperästä

jatkossa kuluttajalla pitää olla oikeus tietää mitä siellä elintarvikkeessa on mikä on raaka aine miten on tuotettu ja missä

arvoisa puhemies

aluksi haluan kiittää maa ja metsätalousvaliokuntaa sen puheenjohtajaa ja koko valiokuntaa erittäin hyvästä ja kattavasta mietinnöstä

kehitysyhteistyöpolitiikka on erittäin tärkeää ja kun elämme maailmassa joka on entistä enemmän kriisiytymässä valitettavasti niin sen rooli entisestään korostuu

perunan kohdallahan on se ongelma että linnut saattavat kuljettaa niitä perunanmukuloita jotka ovat jääneet siihen pintaan ja se on ehkä se todellinen levittäjä tässä tapauksessa

sieltä ei kerta kaikkiaan saa selville mistä tuotteesta on kysymys mikä on sen valmistusmaa mikä on se alkuperä

ruuan hinnasta on puhunut erittäin moni

maaseutupoliittisessa selonteossa korostuu selkeästi se että elinvoimaisen ja hyvinvoivan maaseudun on oltava koko kansakunnan yhteinen intressi etu ja voimavara

ja nämä ovat niitä todellisia suuria tulevaisuuden haasteita joihin pitää pystyä vaikuttamaan sekä ilmastonmuutosta hillitsemällä että myöskin maapallon ruokaturvaa ja vettä ja energiaa lisäämällä

viljelyn päätyttyä tietyt varotoimenpiteet ovat tarpeen muun muassa peltomaahan jäävien muuntogeenisten siementen tai mukuloiden kautta tapahtuvan sekoittumisen estämiseksi

kysymys pakolaisuudesta on tänä päivänä vakava ongelma ja pitkälti kysymys siinä on myöskin siitä että sotien jäljiltä tälläkin hetkellä syyriassa on ihmisiä jotka ovat hengenhädässä heitähän pitää auttaa

tämän luomutuotannon kohdalta sanon sen että jos meillä todella tulee se tilanne että meille tulee muitakin kasveja viljelyyn niin silloin me puhumme kyllä aivan toisenlaisista etäisyyksistä

kun nämä globaalit trendit ja erityisesti ennustettavissa oleva ruokakriisi ruokapula varmasti lähestyvät silloin maaseudun mahdollisuudet voimavarat nousevat erittäin tärkeään rooliin

siitä on jo pitkä aika kun pohdin sitä ääneen ihan omana henkilökohtaisena mielipiteenäni että meidän pitäisi verotusta ottaa enemmän käyttöön nimenomaan terveyspolitiikkamielessä

sitten täällä valiokunnan puheenjohtaja korosti aivan oikein tätä maaseutuvaikutusten arviointia ja nimenomaan sen tekemistä etukäteen ja se on asia johon jatkossa pitää ehdottomasti panostaa

niin kuin sanoin jos on tahallisuus ja huolimattomuus kyseessä eikä lakia ole noudatettu niin silloin ilman muuta korvauksen maksajana on toiminnan harjoittaja itse

tämä on sen takia tärkeää että jos tämän maaseudun kehittämisessä onnistutaan niin sen pitää olla poikkihallinnollisesti hoidettu homma niin kuin täällä on nyt todettu muitakin ministereitä tässä keskustelussa olisi kaivattu mutta kyllä heitä varmaan sitten vuorollaan sopivassa tilanteessa tulee eli yhteistyötähän me hallituksessa teemme

kuuntelen tätä keskustelua ja vastaan kysymyksiin ja toivon että valiokunta käsittelee tämän hyvin perusteellisesti koska nyt luodaan ne pelisäännöt

tällä ei tuoda yhtä ainutta muuntogeenistä kasvia viljelyyn

mutta sitten arvoisa puhemies muutama sana ryhmäpuheenvuoroissa esiin nostetuista asioista

todellakin olisin toivonut että täällä olisi kuulunut hallituksen rivistä myönteinen sana sen takia että nyt on tehty tietyllä tavalla historiaa

se mikä itseäni nyt tässä kun näitä puheenvuoroja kuuntelin vähän jäi puhuttelemaan on se että täällä erittäin monessa kohdassa ihan oikein korostetaan että viljelijät tarvitsevat kohtuullisen tulotason

on jalostus meidän pitää saada lisää luomujalostusta mutta sitten aivan samalla tavalla se logistiikkaketju pitää saada kuntoon jolla se tuote sieltä tiloilta liikkuu sitten kuluttajalle

on kyetty sopimaan sellaisista asioista joista aikaisemmin ei ole kyetty sopimaan

se pitää turvata niin kotimaisen kuin eunkin maatalouspolitiikan toimin

niille pitää antaa oikea arvo

se on ihan oikein että hallitus purkaa auki sen mitä nämä vaikutukset ovat ja sitten toivotaan sen jälkeen että päästään yhteisymmärrykseen kaikkien järjestöjen kesken siitä että tällä voidaan mennä eteenpäin

nyt on vaan niin että me emme markkinoihin pysty vaikuttamaan ja se puoli on näissä puheenvuoroissa jäänyt äärettömän vähälle sen pohtiminen mikä merkitys suomalaisen maatalouden tulonmuodostuksessa ja viljelijän toimeentulon turvaamisessa on sillä mitä tapahtuu markkinoilla

nimittäin luomuruokaketju järjestäytyy ja sitä valmistellaan työryhmässä

mutta minusta on järkevää ensin saada sektorin toimijat samaan pöytään jotta siitä syntyy sitten sellaista konkreettista hanketta jonka kautta voidaan edistää sitä yhteistä hyvää päämäärää että meillä olisi jatkossa entistä enemmän mahdollisuus luomutuotantoon myöskin niin että kuluttajat niitä luomutuotteita voisivat kauppojen hyllyiltä taikka sitten oman logistiikan kautta saada

täällä käytyyn keskusteluun totean sen että edustaja harakka peräänkuulutti työllisyysmäärärahoja sellaisesta budjetista joka oli tehty sosialidemokraattien ollessa hallituksessa

sitten täällä jokaisessa puheenvuorossa korostettiin tätä jäljitettävyyttä ja se on tässä selonteossa yksi keskeinen asia

tämän suomalaisen ruuan vahvuus on juuri korkea laatu ja vastuullinen tuotantotapa ja jotta kuluttaja sen saa tietää silloin pitää pystyä se tuotteen elinkaari jäljittämään

sitten on panostettu biokaasulaitoksiin polttoaineen sähköveron palautusta on korotettu pakollisen pääomaosuuden poisto verotuksessa toteutui tämän vuoden alussa valtion lainojen korkotukea tullaan yhdenmukaistamaan eli vuosina kaksituhatta ja neljä kaksituhattaseitsemän otettu

ja niin edelleen

hallitusohjelmaan kirjattiin maatalouspolitiikalle kunnianhimoiset tavoitteet mutta kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä näiden tavoitteiden saavuttamisessa olisi voitu onnistua paremminkin

perussuomalaisten puheenvuoroon yhdyn siltä osin että siinä peräänkuulutettiin oman kotimaisen ruuan tuotantoa mutta en siitä ole ihan samaa mieltä että me olemme ajopuuna ajelleet tuolla eun maatalouspolitiikan pyörteissä

arvoisa puhemies

edustaja ruohonen lerner nosti esille täällä tämän remontti oyn ja todella toivon että valtiovarainministeri täällä käyttämänsä puheenvuoronkin johdosta tarkkaan harkitsee millä tavalla sitä lähdetään toteuttamaan ettei tehdä juuri niitä virheitä mitä tässä senaatin kohdalla on matkan varrella tapahtunut

siellä on ollut paljon haasteita mutta väitän että se toinen vaihtoehto jota ei ole kokeiltu voisi olla paljon huonompi

kyllä siellä valtiovarainministeriön suunnallakin olisi tiettyjä veroasioita voitu ymmärtää paremmin kuin on nyt ymmärretty sanon ihan rehellisesti koska se verotus on tukien ohella ainoa jolla voidaan tätä kannattavuutta politiikan toimesta parantaa

kyllä yhtä lailla vastuu on myöskin valtiovarainministeriössä omistajaohjausyksikössä

oma kokemukseni viime vaalikaudelta on kyllä se että vaikka mitä yritit sitä kautta muutosta saada niin kyllä niin kova seinä oli vastassa eli se asennetasolla ollut muutosvastarinta ja se johtui pitkälti siitä että se toiminta oli järjestetty niin ettei tarvinnut kuunnella ketään kun oli oikeus periä vuokrat oikeus nostaa niitä ja sillä tehdä bisnestä

ette käsitellyt lainkaan puheenvuorossa sitä päätösvallan rajaamista joka tässä yhteydessä evmn päätöksenteossa nyt tapahtui ja se on suomen kohdalta äärettömän suuri menetys koska saksa ranska ja italia pystyvät tämän jälkeen päättämään mihin ne rahat käytetään

se meni silloin nimenomaan näitten puutavarayhtiöitten yhteistyössä sinne verkolle josta puu kulkee mutta se palvelee samalla maaseutua

eli se rakennelma sinänsä on jo väärä ja se johti vääränlaisiin asenteisiin joten tämä täytyy laajemmin nähdä että ei tässä yksin kannata senaattia kivittää vaan myöskin heitä jotka senaattia ovat ohjanneet

tähän saakkahan tilanne on ollut se että eduskunta on päättänyt sitten kun on yksittäisiä tukipäätöksiä tehty ja tämä käytäntö evmn myötä minusta muuttuu

se ei riitä en ollenkaan väitä sitä mutta on muistettava että sekin on yksi toteutettu kehittämistoimi

on tehty metsäalan strateginen ohjelma jossa kaikkien tavoitteena on löytää suomen metsäteollisuudelle uusia innovaatioita ideoita ja kehittämismahdollisuuksia joten siinä on tehty todella paljon töitä joiden tulokset varmasti ihan lähiaikoina ovat näkyvissä

arvoisa puhemies

sitten tämä kysymys metsähallituksen kausitöistä

sitä me emme läheskään aina tiedosta kuinka tärkeä on tullilaitoksen rooli kuluttajan ruokaturvallisuutta turvattaessa

kun kävin seinäjoella avaamassa sarka messut siellä oli juuri koululaisten vanhemmille selvinnyt että kouluissa käytetäänkin thaimaalaista broileria ja ulkomailta tuotuja marjoja ja niitten marjojen kohdalla kävikin niin että niitä ei voinut syödä tuoreena ne piti keittää

vihreiden ryhmäpuheenvuorossa korostettiin aivan oikein luomutuotantoon panostamista ja voin kertoa nyt että meillä on lähdössä hanke jossa on tarkoitus nimenomaan näitä vihreiden ryhmäpuheenvuorossa vaadittuja toimenpiteitä käytännössä toteuttaa

minä olen itse tavannut luomusektorin ihmisiä kahteenkin otteeseen aika lyhyen ajan sisällä ja olen heille viestittänyt että kun heillä on hyvät esitykset niin me haemme kyllä niihin tiettyä rahoitusta sitten että suhtautuminen on täysin perusmyönteinen

tästä tullaan juuri siihen näkökohtaan mitä keskustan ryhmäpuheenvuorossa tuodaan esille että kyllä meidän pitää aika tarkkaan vielä selvittää onko meidän pakko sallia sellaisten marjojen tuonti suomeen joita ei voi sellaisenaan pakastettuna tuoreena käyttää onko tähän olemassa joitain keinoja koska tästä jos mistä syntyy myöskin sitten se ruokaturvallisuusriski jos ei niitä käytetä oikein eli kuumenneta

me tarvitsemme jatkossa entistä enemmän panostamista lähiruokaan koska se on myöskin ruokaa joka työllistää aluetaloudessa paljon enemmän kuin tänä päivänä tiedostetaankaan tai osataan arvioida

siihen on helppo yhtyä koska ilman kuluttajien luottamusta kotimaiseen elintarviketuotantoon ja ruokaan ja ruokaturvallisuuteen meillä ei ole sitä kotimaista tuotantoa

hyvin monessa puheenvuorossa kiinnitettiin lähes kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa eläinten hyvinvointiin ja sen tärkeyteen eli kestävään eettiseen tuotantotapaan huomiota ja siihen mielihyvin yhdyn

nyt samalla minulla on suuri ilo kertoa täällä tänään vastaanottamastani selvityksestä joka on tehty

sen jälkeen nimittäin kun näitä eläinten hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja videoita paljastui käynnistin välittömästi koko ketjun yhteistyöllä selvityksen siitä mitä eri ketjun osien pitää tehdä että me saamme eläinten hyvinvoinnin koko ketjussa toimintatavaksi

eli tämä on ilmeisesti jäänyt huomaamatta

en syyllistänyt kunnan rakennusvalvontaa enkä rakennuslupajärjestelmää vaan peräänkuulutin sitä että meidän pitää luoda järjestelmä jossa vastuu ja valvontasuhteet ovat selkeät

arvoisa puhemies

ihan lopuksi vaan totean perussuomalaisten puheenvuoroon että on säädetty useita lakeja joilla on poljettu surutta maaseudun asukkaiden oikeuksia

sovittiin menettelytavoista miten asia valmistellaan ja tänään minulle on tämä lopputulos esitelty

eli nyt otetaan käyttöön eläinten hyvinvointi indikaattorit jotka on määritelty ja ne tarkastetaan niin että se systeemi toimii tilalta ihan teollisuuteen saakka

ihan samalla tavalla kuin tilalla noudatetaan niitä euroopan unionin täydentävien ehtojen määräyksiä ja eläinsuojelulain määräyksiä teurastamoissa jatkossa lihantarkastuksen yhteydessä huolehditaan siitä että hyvinvointiin liittyvät indikaattorit kuten esimerkiksi ruhojen ja osaruhojen hylkäykset ja niin edelleen

lääkkeiden käyttö ja eläinten kuolleisuus otetaan seurantaan ja sitten jos sieltä tilalta löytyy useampia rikkeitä nimenomaan näissä hyvinvointi indikaattoreissa niin sitten esimerkiksi teollisuudesta otetaan tilalle selkeästi yhteyttä selvitetään tilanne ja ilmoitetaan että jos ei niihin tule korjauksia niin ketju yhdessä sitoutuu siihen että sellaiselta tilalta eläinten vastaanotto lopetetaan jos se ei täytä näitä hyvinvointi indikaattoreita joista on yhdessä sovittu

se ei yleensä paljoa auta kun katsotaan taaksepäin mutta nyt pakko on pikkuisen sitäkin käsitellä sen takia että aika moni näistä asioista joita nyt viedään eteenpäin on ollut jo edellisen hallituksen listalla otetaan nyt vaikka lääkekorvaukset ja niin edelleen

minusta tämä on äärettömän oikeansuuntainen edistysaskel ja nyt on käynnissä sitten tähän liittyvä eläinlääkäreiden koulutus tuottajien koulutus ja sitten tähän liittyy se ongelma josta ainoassakaan ryhmäpuheenvuorossa ei valitettavasti puhuttu ja se on eläinlääkäripula

mutta se mikä on minusta tärkeintä on että me löydämme nyt yhdessä ratkaisuja joilla me turvaamme sen ettei näiden ratkaisujen jälkeen mitä nyt olemme tekemässä synny sitä mitä täällä oppositio nyt kuvailee

eli seurataan tarkkaan mitkä ovat nämä vaikutukset ja puututaan siihen ettei ihmisiä putoa sinne köyhyysrajan alapuolelle

se on kylmä tosiasia ja se haittaa kaikkein eniten nyt sitten nimenomaan näitten eläinten terveydenhuoltosopimusten aikaansaamista mutta myöskin eläinten hyvinvointiin ja eläinten suojeluun liittyvää työtä siellä tilatasolla

että nyt siirretään painopistettä sinne kotona tapahtuvaan hoitoon perhehoitoon omaishoitoon mikä on toinen tilanne kuin tällä hetkellä kun meillä on hyvin laitospainotteinen hoitomuoto

arvoisa puhemies

ruokakriisin hoitaminen ja maailman väestön ruuansaannin turvaaminen ovat maailmalle valtavia haasteita

sitten kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa puhuttiin vielä tästä makeis ja virvoitusjuomaverosta jota valtiovarainministeriössä valmistellaan joka liittyy epäterveellisiin elintarvikkeisiin ja niihin liittyvään markkinointiin ja sitä kautta kulutuksen ohjaamiseen

ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä kuvataan hyvin ruokakriisin synty ja kriisin hoitamisen keinovalikoima

haluaisin tähän kuitenkin ajatella ääneen itse sen että tämä makeis ja virvoitusjuomavero on yksi keino makeisia virvoitus voi olla verran mutta jos me miettisimme vähän pidemmälle ja miettisimme tätä ilmastonmuutoksen ohjaamista ja siinä tapahtuvaa kuluttajien käyttäytymisen ohjaamista niin minusta meidän pitäisi selvittää hiilijalanjälkivero ja sen käyttöönoton kautta sitten ohjata tätä kulutusta